arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

asia lähetetään ympäristö oli nyt a

pöydällepanoa varten esitellä pääsyksi viides ja puhemiesneuvosto ehdottaa niitä panna vireille panis neljäs helmikuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen keksitään miten paha vedellä neljäs helmikuuta pidettävään täysistuntoon

totean tässä nyt sen että itse en ollenkaan toivo että energiatodistuksesta tulisi vapaaehtoinen edes vanhojen omakotitalojen kohdalla jollaisessa itsekin asun

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesneljäs helmikuuta kello neljätoista

tämä johtuu juuri siitä että tieto energiankulutuksesta on ensinnäkin kuluttajansuojamielessä ostajalle tärkeää

näitä todistuksiahan tarvitaan vain ostaja myi ne vuokrausta tai myynti ja vuokraustilanteissa ja toiseksi sen takia että energiatehokkuuden parantaminen on lukemattomien eurooppaa ja maailmaa koskevien selvitysten mukaan asia numero yksi jos haluamme ilmastonmuutoksen aisoihin

direktiivien uudistaminen kestää käytännössä vuosia

kun komissio on nyt tuonut esille sen että suomen lainsäädäntö ei tältä osin osilta jotka eivät tavallista ihmistä ja asukasta juurikaan koske vastaa eu lainsäädännön vaatimuksia niin se että direktiiviä ollaan uudistamassa ei mielestäni ole mitenkään pätevä perustelu sille että tietyt sittiä pitäisi naiset kansallislainsäädännössä nyt sitten jätettäisiin nämä asiat kansallisessa lainsäädännössä korjaamatta sillä se uudistaminen ei ole nopeaa

vielä haluaisin lisätä sen että energiatodistushan sisältää tietoa siitä millä tavoin rakennuksen energiankulutusta voi vähentää

ylipäätänsä ihmettelen sellaista keskustelun sävyä jossa energiansäästöä tuodaan esille ikään kuin tällaisena kustannusasiana koska sen kauttahan voidaan saada aikaan tavattoman suuria säästöjä

esimerkiksi eduskunnan remontin yhteydessä kun kyselin ympäristövaliokunnan brasilianmatkaa varten tietoja eduskunnan remontin energiansäästövaikutuksista niin sain vastauksen että eduskunnan energiankulutus tulee laskemaan remontin yhteydessä useita kymmeniä prosentteja

ihan varmasti tulevat maksamaan itsensä nämä toimenpiteet

arvoisa puhemies

tässä välillä tuntuu että keskustelun aiheena ja hallituksen esityksen aiheena on eri puolueiden ihmiskuvat

haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa että keskustelemme siitä millä tavalla saamme aikaan hyvää yhteisen edun mukaista kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua

jälleen myöskin tämä lakiesitys on sellainen että isosta osasta valiokunta on yksimielinen ja uskon että myöskin koko eduskunta on yksimielinen esimerkiksi siitä että siirretään kunnille poikkeamistoimivalta silloin kun muutetaan teollisuus ja toimistorakennusten käyttötarkoitusta esimerkiksi asumistarkoitukseen

täällä on paljon puhuttu siitä että sinänsä ne lain kriteerit siitä millä edellytyksillä saa myöntää poikkeuslupia ja minkälaisia päätösten pitää lain mukaan olla eivät muutu

valiokunta toteaa

tämäkin kuvastaa sitä että rantarakentamiseen kohdistuu kunnissa sellaisia paineita joita monet kollegat ovat tässä keskustelussa kuvanneet ja joiden tuloksena ei välttämättä synny kestäviä eikä edes lainmukaisia päätöksiä

yksi näkökulma jota ei ole vielä tuotu esille ainakaan en ole huomannut on rakentaminen tulvariskin alaisille ranta alueille

meillä on kuntia joissa on kunnanjohdossa suurta halua kaavoittaa paikkoihin jotka ovat sinänsä varmaan viehättäviä asuinpaikkoja mutta joihin kohdistuu tulvariski ja joihin ely keskus ei ole tätä lupaa antanut

itse tulen tampereelta joka ei ole mikään pieni paikkakunta ja jossa kaiken järjen mukaan pitäisi olla ja onkin valmistelukoneistossa asiantuntemusta mutta siltikin omaltakin paikkakunnaltani tiedän tilanteita jolloin on ollut kunnan päätöksenteossa suuri houkutus jonkun tahon lyhytaikaisen taloudellisen edun ajamisen nimissä tehdä sellaisia päätöksiä jotka olisivat toteutuessaan tuhonneet kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja miljöitä

näistä on paljon käyty taisteluja ja monia näitä päätöksiä joita on valtuustossa tehty on sitten oikeusasteissa muuttunut

he kumoutui niinä

sitten kumoutuivat ovat sellaisia että nyt suunnilleen kaikki ovat onnellisia siitä että ne rakennukset ja miljööt ovat säilyneet

ja sen vuoksi myöskin merkittävissä muutoksissa sellaisiin rakennuksiin ja kohteisiin joihin kohdistuu suojelua jättäisin poikkeamisvallan ely keskukselle

pienempiin muutoksiin kyllä olisin valmis antamaan kunnalle valtuudet

täällä on muun muassa edustaja kurvinen todennut että hallitus on sitoutunut toimimaan aggressiivista verosuunnittelua ja verovälttelyä vastaan

hyvä jos näin on

tiedän aikaisemmalta ajaltani eu parlamentissa että suomi ei nyt läheskään aina ole ollut täysin johdonmukainen siinä että oltaisiin siinä tavallaan eturivissä eussa ajamassa niitä eu ratkaisuja joilla tämän ylikansallisen veronkierron porsaanreikiä tukitaan

nyt kuitenkin kiinnittäisin huomiota siihen että viime lauantain helsingin sanomissa timo viherkenttä joka on nykyisin valtion eläkerahaston toimitusjohtaja mutta joka on aikaisemmin ollut valtiovarainministeriössä budjettipäällikkö käsittelee tätä teemaa nimenomaan eläkerahastojen kannalta ja hän toteaa tässä kirjoituksessaan että kuitenkin myös suomen omat muun muassa korkomenoja ja siirtohinnoittelua koskevat säännökset tarjoavat sellaisia veronminimointimahdollisuuksia joita on vaikea pitää kilpailukykymme kannalta tarpeellisina

no en ole ehtinyt ottaa selvää mitä kohtia suomen omissa verolaeissa viherkenttä tässä tarkoittaa mutta kun taho jota ainakin minä pidän asiantuntevana tässä asiassa toteaa että on myöskin kansallisia asioita joissa suomi voisi toimia nykyistä paremmin verovälttelyn rajoittamiseksi niin toivon todellakin että hallitus ryhtyy toimiin

vanhasenkiviniemen hallituksen aikana edustaja zyskowicz oli eduskunnassa ja hallituspuolueen kansanedustaja ja hänen olettaisi muistavan sen että silloisen hallituksen sisäisissä väännöissä vihreät kyllä vastustivat näitä kiristyksiä joita turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen sen hallituksen aikana tehtiin

mutta vihreät hävisivät tämän väännön hallituksen sisällä minkä puolueemme puheenjohtaja ville niinistö myöskin totesi tänään keskustelussa

ja vasta s power ystäväsi arvoisa puhemies

itse en ollut eduskunnassa tuolloin joten en muista minulla ei ole niin tarkkoja omakohtaisia muistikuvia mutta voin vakuuttaa että kyllä ne dokumentit näistä neuvotteluista kaivetaan esille

tämä muutos joka vanhasenkiviniemen hallituksen aikana tehtiin on yksi sellainen asia ja kuten jo totesin vihreät sen väännön hävisivät hallituksen sisällä

vihreät vaativat myös selvitystä tämän aikaisemman tiukennuksen vaikutuksista

on hiukan erikoista että edustaja lohi ensin haukkuu kansalaisjärjestöjä ja ehkä kollegoitakin perusteettomien pelkojen lietsomisesta ja sitten sen jälkeen ilmoittaa että ellei tätä kolmatta tasetta perusteta niin kaikista muista paitsi varsinaisista talousmetsistä tulisi suojelualueita

kattavaa selvitystä ei koskaan ole tehty

mutta tämä irakilaisperheen tapaus osoittaa tämän jo nyt voimassa olevan lain kohtuuttomuuden ja se korostaa niiden tiukennusten joita nyt ollaan tekemässä kohtuuttomuutta

siinä laissahan mihin tämä irakilaisperheen suurta julkisuutta saanut tapaus perustuu on kysymys siitä että perheeltä joka on muodostunut sen jälkeen kun turvapaikan saanut ihminen on tullut suomeen vaaditaan näitä tulorajoja

nyt hallitus esittää sitä että tulorajoja vaadittaisiin myös silloin kun perhe on olemassa jo siinä vaiheessa kun sen perheen yksi jäsen pääsee suomeen

edelleen korostaisin sitä että eu säädökset joihin tässä on viitattu useampaan kertaan asettavat minimivaatimuksen sille mitä vähintään pitää tehdä perheiden yhdistämisen mahdollistamiseksi

toteaisin nyt vielä sen lisäksi mitä tässä muun muassa edustajat myller ja aalto ovat todenneet että pidän hyvin kyseenalaisena sitä että poikkeustoimivalta annetaan kunnille nimenomaan sellaisessa päätöstyypissä jossa kuntien tähänastisten päätösten pysyvyys on ollut kaikkein heikointa

maankäyttö ja rakennuslain seurantatyöryhmän raportissa todetaan myöskin että rantakaavoja koskevien kuntien päätösten pysyvyys on ollut heikompi kuin missään muussa kaavamuodossa

pidän tätä periaatteellisesti ongelmallisena että päätetään siirtää poikkeustoimivaltaa asiassa jossa tähänastinen kokemus ei ole se että paikallistasolla olisi en tiedä onko siinä nyt kysymys enemmän tahdosta vai taidosta mutta kuitenkin niiden yhdistelmästä tätä läheskään aina riittävästi jotta päätökset olisivat lakien mukaisia

edustaja zyskowicz nyt tämän itse asiasta keskustelun sijasta keskittyy hyökkäämään vihreitä vastaan

jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä siitä mihin tämä perustuu mutta totean vain sen että lapsen oikeuksista huolissaan olevat tahot lasten oikeuksia ajavat kansalaisjärjestöt myös suomen lapsiasiavaltuutettu ovat kritisoineet näitä perheenyhdistämisen tiukennuksia

kehottaisin edustaja zyskowiczia esimerkiksi tutustumaan amnestyn äskettäin julkaisemaan listaan kymmeneen myyttiin maahanmuutosta ja perheenyhdistämisestä niiden tämän asian asiantuntijoiden näkemyksiin jotka juuri ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien kannalta näitä asioita tarkastelevat

edustaja zyskowiczin väite on kyllä kovasti spekulatiivinen eivätkä niiden järjestöjen jotka tekevät työtä pakolaisten kanssa kokemukset näitä väitteitä tue

haluaisin vielä todeta sen että pakolaisuuden syihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi kehitysyhteistyön avulla

kaikkein rajuimminhan hallitus on leikannut luonnonsuojelun määrärahoja

kun puhutaan siitä että näiden vaarallisten reittien sijasta pitäisi saada hallittua maahanmuuttoa hallittua turvapaikan tarvitsijoiden valintaa niin perheenyhdistäminen on yksi niistä tavoista

myöskin järjestöt jotka ovat selvittäneet tällaisen radikalisoitumisen ja terroristijärjestöihin viehtymisen taustaa ovat todenneet että yksi valitettavan otollinen ryhmä terroristijärjestöjen houkutuksille ovat sellaiset nuoret jotka ovat tulleet alaikäisinä turvapaikanhakijoina eurooppaan ja jotka eivät ole saaneet turvakseen perhettä tänne eurooppaan

että näitä asioita voidaan tarkastella hyvin monelta kannalta

ja en todellakaan ole vakuuttunut siitä että tällainen julma lähestymistapa että tehdään vain mahdollisimman tyly systeemi jotta ihmiset eivät sitten hädänalaisimmatkaan tänne

en todellakaan ole vakuuttunut siitä että pyrkisi on meidän omien itsekkäidenkään etujemme kannalta viisain

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz on tässä salissa useasti perännyt vihreiden vaihtoehtoisia säästöjä

haluaisin nyt jälleen kerran vastata hänelle että ne ovat netissä kaikkien luettavissa vihreiden vaihtoehtobudjetti ja myös vihreiden esittämä vaihtoehtoinen pitemmän ajan taloussuunnitelma ovat netissä

vihreiden perusajatus kansantalouden ja valtiontalouden hoitamiseen on se että leikkaukset kokonaisuutena voisivat olla pienemmät kuin hallitus esittää mutta myöskin se leikkauslista on netissä

toteaisin myös sen että edellisen hallituksen kaudella ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen selvitys ympäristölle haitallisten tukien kokonaismäärästä ylittää selvästi myöskin nykyisen hallituksen tekemien leikkausten määrän

heittämään hakee kahta vuoden valtion budjettikirjan mukaan ja muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla tämä hallitus on sitä korottanut tälle vuodelle verrattuna viime vuoteen joka luku on siis tämän vuoden budjettikirjasta jäänyt mieleeni

tässä tarvitaan kaikkien osallistumista talkoisiin

tässä juuri puhuttiin hyvätuloisimpien marginaaliverosta mutta ehkä ainoastaan edustaja lapintie on maininnut sen että ylikansallisen veronkierron saaminen aisoihin olisi tapa saada kaikkein hyvätuloisimmat niin yksilöt kuin yrityksetkin mukaan kestävyysvajeen korjaamiseen

eu komission arvion mukaan eu maat yhteensä menettävät noin tuhat miljardia euroa vuodessa verotuloja ylikansallisen veronkierron vuoksi

olen erittäin pahoillani siitä että hallitusohjelmassa on hyvin vähän eväitä tähän asiaan

se ei tietenkään ole yksin meistä kiinni mutta myös meidän pitää osoittaa voimakasta poliittista tahtoa jotta saamme oikeasti ne kaikkein rikkaimmat mukaan huolehtimaan hyvinvointivaltiosta

ellei tätä tehdä niin tulevaisuudessa hyvinvointivaltio vain jatkaa rapautumistaan

arvoisa puhemies

kannatan edustaja halmeenpään tekemää ehdotusta siitä että käsittelyn pohjaksi otetaan kolmas vastalause

metsä on suomalaisten vanhin sielunhoitaja

tässä kiistassa metsähallitus laista on kyse siitä miten paljon arvostamme suomalaista luontoa ja missä määrin näemme sen vain raaka aineiden ja tonttimaan ylipäätänsä välittömän suoran hyödyntämisen lähteenä

olen iloinen kansalaisten aktiivisuudesta ja ihmettelen niitä edustajia jotka paheksuvat aktiivisia kansalaisia

itse en ensisijaisesti ole huolissani tästä yhtiöittämisestä valtion metsissä tapahtuvien hakkuitten yhtiöittämisestä vaan kaikesta muusta mikä tapahtuu sen siivellä

yhtiöittämisen siivellä heikennetään metsähallituksen luontopalvelujen asemaa ja ympäristöministeriön ohjausvaltaa

lehtitietojen mukaan valiokunnassa yritettiin viedä tätä asiaa vielä hallituksen esitystäkin pidemmälle

merkitykseltään ja taloudelliseltakin arvoltaan paljon suurempi on se terveyshyöty jonka saamme ulkoilusta ja luonnossa virkistäytymisestä

nyt otan esille kaksi asiaa joita pidän suurina huononnuksina ja joilla ei ole mitään tekemistä eun kanssa

nykyisen metsähallitus lain mukaanhan ympäristöministeriö ohjaa maa ja metsätalousministeriön ohella koko metsähallitusta myös toimintaa talousmetsissä siltä osin kuin on kysymys luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisesta

tätä asiaa ei vaadi eu sitä vaativat nykyiset hallituspuolueet

jos kolmannen taseen ajatus olisi sisältää kaikki se mikä ei ole varsinaisesti tuottovaatimuksen alaista mutta ei varsinaista luonnonsuojelualuettakaan niin miksi siihen kolmanteen taseeseen eivät tule retkeilyalueet kuten ainakin edustaja halmeenpää on monta kertaa todennut

arvoisa puhemies

tästä ne saamelaiset joiden kanssa olen keskustellut ovat erittäin huolestuneita ja ymmärrän sen huolen oikein hyvin kun tiedämme ne kiistat joita metsähallituksen liiketalouspuoli on vuosien varrella poronhoitajien kanssa käynyt ja kun tiedämme että hallituspuolueet eivät halua tähän lakiin saamelaisten oikeuksien heikentämiskieltoa vastaavaa joka jo nyt on vesilaissa kaivoslaissa ja ympäristönsuojelulaissa

arvoisa puhemies

toivon hartaasti että me suomalaiset voisimme viimein nousta sellaiselle sivistystasolle että antaisimme saamelaisille kansainvälisten valtiosopimusten mukaiset

edusti

arvoisa puhemies

kannatan edustaja myllerin tekemää hylkäysesitystä

tätä asiaa käsiteltiin viime viikolla täysistunnossa aika laajasti ja perustelut sille miksi tämä esitys pitäisi hylätä tulivat viime viikon keskustelussa hyvin esille

muutama täydennys siihen mitä sanoin aikaisemmassa puheenvuorossani

oli mielenkiintoista kuulla edustaja kurvisen toteavan että tämä hallituksen esitys on merkittävin lakiesitys tähän mennessä normien ja byrokratianpurkutalkoissa

kerroin siitä että kun suomi teki päätöstä ja eduskunta teki päätöstä rahaliittoon liittymisestä myös näitä riskejä tuotiin esille

minäkin olen epäillyt sitä että nämä kuuluisat normitalkoot ja byrokratianpurku kohdistuvat suhteettomasti nimenomaan ympäristölainsäädäntöön ja niihin mekanismeihin joilla valvotaan sitä että ympäristölainsäädäntöä suomessa noudatetaan

kuitenkin keskustelun yleissävy euroon liityttäessä oli pohdinta siitä miten meidän käy jos meillä on lama ja suurissa eu maissa ei ole lama

en muista että kukaan olisi siinä keskustelussa tuonut esille sellaista mahdollisuutta että jotkut toiset maat ovat pulassa ja me mietimme olemmeko valmiita auttamaan

toin nämä asiat esille jo viime viikon keskustelussa mutta lyhyesti nyt kertauksen vuoksi totean sen että rantoja koskevat kuntien päätökset ovat kaikista maankäyttöön liittyvistä päätöstyypeistä huonoiten kestäneet oikeudessa rantakaavapäätökset silloin kun niistä on valitettu ovat kaikista kaavatyypeistä huonoiten oikeudessa kestäneet

edustaja huhtasaaren kanssa olen yhdestä asiasta samaa mieltä

kyllä kun rahaliittoa tietyllä tapaa kaunomaalailtiin ennen tätä päätöstä tehtäessä kyllä se oli joillekin fixe idee minä myöskin sain sen vaikutelman

kun kunnat ovat tehneet myönteisiä poikkeuslupapäätöksiä niin siltä osin kuin näistä on valitettu kaksi kolmasosaa valituksista on mennyt oikeudessa läpi

aivan eri asia on kuitenkin se että me emme pysty palaamaan rahaliittoa edeltävään tilanteeseen sillä että päätämme erota eurosta

pidän hyvin epäilyttävänä sitä että juuri sen tyyppisissä kuntien päätösasioissa joissa kunnilla on ollut suurin taipumus katsoa lakia sormien läpi niin kuntien poikkeuslupavaltaa lisätään

kun on hypännyt liikkuvaan veneeseen joka on ulapalla niin ei laiturille pääse sillä tavalla että hyppää siitä veneenlaidan yli

aivan niin kuin edustaja myller totesi ei ole mitenkään varmaa että meillä tulevaisuudessa edes on valtion alueellista ympäristöhallintoa

sanoin äskeisessä puheenvuorossani etten pysty kuvittelemaan sitä että euroero voisi tapahtua ilman vielä suurempaa taloudellista mullistusta kuin olemme viime vuosina jo kokeneet ja olen oikeasti tätä mieltä

edustaja kurvisen puoluetovereilta olen monilta kuullut tässä talossa että meillähän tulevaisuudessa ei tule olemaan alueellista valtion ympäristöhallintoa vaan tehtävät siirtyvät maakunnille

muistakaamme nyt se että globaalin finanssikriisin laukaisi pienehkön pankin lehman brothersin konkurssi yhdysvalloissa

pidän tätä kehitystä yhdistettynä tähän kuntien poikkeuslupavallan laajentamiseen hyvin huolestuttavana

sen vaikutukset tuntuivat koko maailmassa ja sen jälkimainingeista vieläkin kärsimme

kreikan kriisi on heijastunut koko eurooppaan myös meihin

yksi pointti joka ei mahtunut ensimmäiseen puheenvuorooni on se että olen sitä mieltä että ne eun vahvistamistoimet joita tarvitaan jotta rahaliitto toimisi jatkossa kunnolla sisältävät myöskin sen että tarvitaan uusia keinoja koota eun omaan budjettiin varoja

pidän hyvin epäviisaana suomen hallituksen ja itse asiassa suunnilleen kaikkien suomen tähänastisten hallitusten ja useimpien muidenkin eu maiden hallitusten nihkeyttä sitä kohtaan että luotaisiin uusia tapoja koota rahoja suoraan eun budjettiin

täällä on käytetty kaunomaalailevia puheenvuoroja siitä miten hienoa olisi jos emme olisi eun jäseniä

vaikka eun päätöksenteossa on monia ongelmia aivan niin kuin suomessakin on monia ongelmia en ole läheskään kaikista suomen päätöksistä samaa mieltä en myöskään läheskään kaikista eun päätöksistä en silti eroaisi suomesta enkä ehdottaisi oman kotikaupunkini tai kotimaakuntani eroamista suomesta

kyllä olen aika vakuuttunut siitä että esimerkiksi siinä vaiheessa kun venäjä liitti krimin itseensä ja aloitti sodan itä ukrainassa meillä suomalaisilla olisi ollut todella paljon epävarmempi olo jos emme olisi eun jäseniä

tässä aikaisemmin kyselytunnilla keskustelimme veronkierrosta

olen hyvin pahoillani ja pettynyt siihen että sen toimeksianto on rajattu vain laittomuuksien torjuntaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan

ymmärsin pääministerin lupaavan että se kattaa myös niin sanotun aggressiivisen veronkierron eli että tehtävänä on myös tukkia sekä suomen omin toimin että eun kautta ne porsaanreiät joiden kautta tapahtuu tämä niin sanottu aggressiivinen verosuunnittelu

edustaja mäkelä toikin tässä esille sen mitä ajattelin tuoda esille että hallitushan suunnittelee myös valitusoikeuksien vähentämistä

ja nämä asiat yhteenlaskettuna että kuntien poikkeuslupavaltaa lisätään ja valitusoikeutta kavennetaan nyt valitettavasti tulevat tarkoittamaan sitä että mahdollisuudet saada kumottua lainvastaisia päätöksiä silloin kun niitä tehdään tulevat kaventumaan

ympäristövaliokunnassa on käsitelty näitä valitusoikeuksien rajaamiseen liittyviä asioita ja siinä on kyllä tullut hyvin selväksi esimerkiksi korkeimman hallinto oikeuden lausunnossa se että jos joku instanssi tekee päätöksen joka on sisällöltään lainvastainen ja kukaan ei siitä valita niin silloin se jää voimaan

ja kun edustaja mäkelä mainitsi nyt kiusaa tekevät naapurit niin sen näkökulman kannalta ironista on se että yksi vaihtoehto mitä nyt selvitetään on se että kaavoissa valitusoikeus olisi jatkossa ei kaikilla kuntalaisilla niin kuin nyt vaan niin sanotusti asianosaisilla eli käytännössä naapureilla

eli jos me nyt uskomme että nimenomaan naapurit tekevät kiusaa niin miksi sitten mietitään sellaista valitusoikeuden rajaamista että nimenomaan vain naapurit olisivat käytännössä ne jotka saisivat valittaa

arvoisa puhemies

näistä säästökohteista tämä että kaikkia luonnonsuojelualueita ei merkitä enää maastoon on digikarttojen aikakaudella ihan järkevä kohde edellyttäen että sitten näissä digikartoissa tämä informaatio on

mutta hallituksen esitystä liito oravarajausten poistamisesta pidän ongelmallisena myöskin hakkuita tekevien tahojen oikeusturvan kannalta

ja myös liito oravien lukumäärästä suomessa on käyty asiantuntijaväittelyä